minullakin on pöydälläni ollut useita ikäviä tapauksia siitä että henkilöllä joka on tehnyt surmateon on ollut suuri arsenaali erilaisia aseita ja tieto siitä että hän on ehkä pitkään ollut jo psyykkisistä syistä eläkkeellä ei ole ollenkaan kulkeutunut poliisille

nykylainsäädäntö lähtee nimittäin siitä että lapsi ei ole asianosainen lapsen huoltoa asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa

päihteettömään liikenteeseen pyrkivä liikennepolitiikka edellyttää että päihteiden käyttöön liikenteessä voidaan tarvittaessa puuttua myös turvaamistoimin

toki tietysti täytyy muistaa sekin että jokainen mielenterveyden ongelma ei tietenkään ole este mutta on tärkeää että arvioimme myös sitä että tämä tieto tulee mahdollisimman tarkkaan poliisille

tämän vuoksi valiokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy lausuman jonka mukaan hallituksen tulee valmistella lainsäädäntöehdotukset siitä että valvontaviranomaiselle annetaan toimivalta keskeyttää alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavan henkilön ajo vaikka teko ei sellaisenaan täyttäisi rattijuopumusrikoksen tunnusmerkistöä

vielä tärkeämpää mielestäni on se että määräaikaisia virkasuhteita voidaan jatkaa eli ei tule tällaista heiluriliikettä eli työttömänä ja työhön eli pyritään siihen että määräaikaisia virkasuhteita ei olisi

nykysäännösten perusteella tilanne on näin ollen se että vanhempien ollessa yhtä mieltä lapsensa asioiden järjestämisestä tuomioistuin voi yleensä luottaa vanhempiin eikä lasta kuulla

tämä tietysti on muutenkin välttämätöntä koska ainoastaan silloin määräaikaisuus on perusteltua jos työn luonne tai tehtävä on myös määräaikainen

tässä oikeastaan muutamia huomioita tältä osin

poliisissahan kuitenkin tällaisia on erittäin harvakseltaan eli käytännössä on jatkuvasta tarpeesta kyse ja siltä osin tietysti myös haluamme lähteä siitä että virat täytetään vakinaisesti

aserekisteri on työn alla ja näillä näkymin se on myös aikataulussaan eli ensi vuoden kuluessa muistaakseni toukokuuhun mennessä uusi aserekisteri on myös valmiina

toisaalta lakivaliokunta on katsonut ettei lapsen kuulemisen kynnyksen ole sovittelumenettelyssä tarpeen olla aivan yhtä korkealla kuin oikeudenkäynnissä

sen sijaan valiokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy lausuman että hallitus laatii selvityksen jossa sekä perustunnusmerkistön mukaisen rattijuopumuksen että törkeän rattijuopumuksen promillerajan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti eri näkökohdat huomioon ottaen

harkittaessa lapsen kuulemista tulee kuitenkin joka tapauksessa ottaa huomioon paitsi lapsen oikeus tulla kuulluksi myös lapsen ikä ja kehitystaso sekä lapsen muut oikeudet kuten oikeus suojeluun

minä sanon että olemme tehneet todella paljon sisäasiainministeriössä ensinnäkin sen että olemme saaneet poliisin laskennan mielestäni varsin hyvälle tasolle

ehkä selontekomenettely on tähän hieman raskas mutta varmasti toimitamme erittäin mielellämme valiokunnalle tarkennuksia ja tietoja siitä miten vaikuttavuus on tämän lain osalta toimii

asiaa harkittuaan lakivaliokunta on päätynyt siihen ettei lapsen asemaa ja kuulemista koskevia säännöksiä ole tämän esityksen yhteydessä aiheellista muuttaa

siihen on kiinnitetty erittäin paljon huomiota ja on menty erittäin oikeaan suuntaan minun mielestäni ja on myös täysin välttämätöntä että tulevaisuudessa siitä pidetään kaksin käsin huolta

arvioinnissa tulisi ottaa huomioon paitsi huoltoriitojen oikeudenkäynnit ja tuomioistuinsovittelu myös muut lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat viranomaismenettelyt

lopuksi valiokunta kiinnittää vakavaa huolta perheasioiden sovitteluun ja kunnallisten eropalveluiden tilaan sillä useat valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat tuoneet esiin että kyseiset palvelut ovat riittämättömät ja puutteelliset

mikäli tällaisesta halutaan keskustella on varmasti syytä käydä sitä poliisihallituksen kanssa koska se on esimiesvirasto ja hoitaa myös virkasuhteisiin ja palkkaukseen kuuluvat kysymykset eli ei ehkä siitä sitten sen enempää

tilanne on ongelmallinen koska perheasioiden sovittelun ja kunnallisten eropalvelujen tulisi olla eroperheiden auttamiseksi ensisijaisia

mielestäni valvonta on hyvä asia mutta jos halutaan uutta valvontaa tai lisää valvontaa pitäisi mielestäni osoittaa missä kohtaa valvonnassa on aukko koska se että teemme valvontaa pelkästään valvonnan vuoksi ei mielestäni paranna tilannetta ja ehkä johtaa jopa päällekkäisyyksiin

valiokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy lausuman siitä että hallituksen on tehostettava nuorten rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitusta ja siihen liittyviä jatkotoimia

kuudentena

varsin monessa muussa maassa suojelupoliisin yhteistyökumppanit ovat esimerkiksi tiedustelupalveluita jolloin tilanne on täysin erilainen

se että poliisi on kokonaisuus johon liittyy myös suojelupoliisi tarkoittaa sitä että käytännössä ne kaikki valvontakeinot joilla tavallista poliisitoimintaa valvotaan koskevat myös suojelupoliisia

lakivaliokunta katsoo että tätä työtä on tarpeen jatkaa ja ehdottaa että eduskunta hyväksyy lausuman että hallitus valmistelee uuden kokonaisvaltaisen periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi

varmasti monet ne muutenkin jo tuntevat

arvoisa puhemies

uskon että parhaan tuloksen voimme saavuttaa löytämällä sellaisia toimia joilla on mahdollisimman paljon vaikuttavuutta sen kannalta että kukaan ei tulevaisuudessa vammautuisi tai menettäisi henkeään rattijuopon vastuuttoman ja rikollisen toiminnan takia

uuden poliisilain mukaan oikeusasiamiehelle tulee jatkossa antaa vuosittain kertomus kaikkien salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä niiden suojaamisesta ja valvonnasta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

olen vielä hetken salissa jos uusia kysymyksiä ilmenee

ehkä tähän loppuun haluan myös todeta vielä sen että toivon lämpimästi että eduskunta pitää kaikissa tilanteissa kiinni hyvästä ja huolellisesta lainsäädäntötyöstä

kiitos

nämä liittyvät seuraamusselvityksen pyytämiseen liian aikaisessa vaiheessa salaisten pakkokeinojen paljastumiseen esitutkinnan ollessa vielä kesken ja velvollisuuteen pyytää seuraamusselvitys aina myös ulkomaalaisesta rikoksesta epäillystä

myös sellaisessa tapauksessa jossa nuori on mukana laajassa rikoskokonaisuudessa jossa on useita rikoksesta epäiltyjä noudatettaisiin edellä mainittua ilmoitusaikaa

lakivaliokunta katsoo että esitutkintaviranomaisen ilmoitus nuoresta ennen rikoskokonaisuuden esitutkinnan valmistumista saattaa johtaa siihen että salaisten pakkokeinojen käyttö tulee julki

tällöin edellytyksenä on että nuoren epäillään olevan osallisena sellaiseen rikoskokonaisuuteen jossa johonkuhun rikoksesta epäiltyyn kohdistetaan salaisia pakkokeinoja ja on erityisen painava syy epäillä esitutkinnan vaarantuvan jos nuori saisi seuraamusselvitystä laadittaessa tietoonsa salaisien pakkokeinojen käyttöön liittyviä tietoja

esityksen mukaan pykälään ehdotetaan lisättäväksi syyttäjän pyyntöä koskevaan edellytykseen tilanne jossa nuoren rikoksesta epäillyn rikosasioita keskitetään syyteharkintavaiheessa ja niistä kaikista yhdessä olisi odotettavissa ankarampi rangaistus kuin sakkoa

seuraamusselvityksen tarkoituksena on kartoittaa nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista tilannetta ja rikokseen syyllistymiseen vaikuttaneita syitä sekä arvioida rikokseen syyllistymisen riskiä ja edellytyksiä tukea nuorta elämään rikoksetonta elämää

käytännössä on kuitenkin osoittautunut ettei syyttäjällä ole aina riittävästi tietoa asiasta ja nuoresta siinä vaiheessa kun hänen pitää pyytää rikosseuraamuslaitokselta seuraamusselvityksen laatimista

on ollut tilanteita joissa seuraamusselvityksen laadinta on käynnistynyt mutta sittemmin on selvinnyt ettei nuori ole syyllistynyt rikokseen tai teko on niin vähäinen että toimenpiteistä luovutaan

en todellakaan sanonut että se että koulutetaan liikaa tai liian vähän heikentäisi luottamusta vaan se että sisäänottoa lisätään ja lasketaan tasoa eli rajaa madalletaan

rikosseuraamuslaitoksen arviointikeskuksissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tarpeettomien selvitysten määrä on aiheuttanut turhaa työtä

minusta on hyvin tärkeää että kun valitsemme poliisiammattikorkeakouluun opiskelijoita pyrimme saamaan sellaisen opiskelija aineksen pahoittelen tietenkin sanaa aines kun puhutaan ihmisistä on erinomaisen tärkeää että me saamme parhaan mahdollisen opiskelija aineksen koska sitä kautta me pääsemme myös paljon paremmin pitämään yllä sitä että poliisin toiminta on kaikissa vaiheissa luotettavaa

hallituksen esityksen perusteluiden mukaan ehdotetuilla muutoksilla kyettäisiin vähentämään tarpeettomien seuraamusselvitysten tekemistä ja suuntaamaan resursseja niihin tapauksiin joissa nuoren rikoksesta epäillyn tilanteeseen paneutumisen ja puuttumisen tarve on suuri

lailla olisi myös rikoksesta epäillyn nuoren oikeusasemaa parantava vaikutus kun seuraamusselvitysmenettelyä ei enää käynnistettäisi sellaisissa tapauksissa joissa esitutkinnassa tai syyteharkinnassa todetaan ettei nuori ole syyllistynyt rikokseen tai että asiassa käytetään toimenpiteistä luopumista taikka rangaistusmääräys tai rikesakkomenettelyä

käytännössä määräajan alkamisajankohdan muutos ei tarkoittaisi merkittävää asian käsittelyn pitkittymistä sillä esitutkintaviranomaiset käsittelevät nuorten rikosasiat joutuisasti

hallituksen esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi velvollisuudesta pyytää nuoresta rikoksentekijästä seuraamusselvitys silloin kun hän ei ole suomen kansalainen eikä hänellä ole vakinaista asuntoa suomessa

lisäksi esityksen perusteluissa todetaan että ulkomaalaisten joilla ei ole asuinpaikkaa suomessa tässä tarkoitetut rikokset eivät päädy suomalaisen tuomioistuimen käsiteltäviksi koska näitä henkilöitä ei pääsääntöisesti tavoiteta oikeuskäsittelyyn haastamiseksi

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

meidän oma lisäyksemme siinä on se että kyseisen esineen tulee olla helposti ilman erityisasiantuntemusta tai erityisvälineistöä muutettavissa ampuma aseeksi

haluan korostaa että tämä ei koske ilma aseita ei myöskään mitään muita harrastusvälineitä ei putken pätkiä eikä muitakaan vastaavia

arvoisa rouva puhemies

toinen kysymys tietysti on se että silloin jos ne poikkeavat täysin hallituksen yksimielisestä pääministeri matti vanhasen johdolla tehdystä iltakoululinjauksesta niitä voidaan ottaa huomioon erittäin rajallisesti

hän lienee kuitenkin tarkoittanut valtiosihteeri pelttarin tekemää selvitysraporttia joka tehtiin aika nopealla aikajänteellä siksi että kerjääminen ja siihen liittyvät lieveilmiöt olivat tavattoman paljon lisääntyneet ja haluttiin myös kansainvälistä vertailua joka on mielestäni ollut hyvä pohja tämänkin hallituksen esityksen valmisteluun joka tänään on täällä lähetekeskustelussa

aselainsäädännön ykkösvaihe joka nyt on hallituksen esityksenä on jouduttu valmistelemaan kiireellisesti tämä osa sen takia että saisimme käytännössä nämä erityiset määräykset ja ohjeistukset kirjatuksi lakiin ja sitä kautta esimerkiksi keventämään ylimääräisten ohjeistusten määrää

eli silloin ei ollut kysymys lakiesityksestä vaan raportista joka vietiin iltakoululinjauksilla ja tämä on se yhdessä sovittu lopputulos joka sieltä sitten on ulos tullut

ampuma aselautakunnassa asia on ollut käsittelyssä neljä kertaa ja siellähän ovat keskeiset asealan järjestöt edustettuina

olen samaa mieltä

uskon että joudumme edelleen työstämään tätä

lisäksi ehdotetaan että eduskunta hyväksyy strasbourgissa lasten adoptiosta tehdyn yleissopimuksen jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa sopimusvaltioiden adoptiolainsäädäntöä ja adoptiomenettelyä sekä ennen kaikkea edistää lapsen etua

mikäli löytyy joku yksittäinen kohta joka on ongelmallinen toki sitä on silloin syytä tarkentaa

sosiaaliset ongelmat köyhyys luovat monia ongelmia nimenomaan tämän kansanryhmän kysymyksiin

meidän täytyy kuitenkin muistaa että vaakakupissa on toisaalta myös ihmisten turvallisuus suomessa ja nämä ovat kaksi asiaa mitkä tietenkään eivät saisi olla ristiriidassa keskenään

varsin usein romanikulttuuriin kuuluu kiertolaisuus ja se on yksi asia joka ehkä tekee tämänkin pulman ratkaisemisesta hieman komplisoidumpaa

mielestäni ed

lakivaliokunta pitää erittäin tärkeänä että kokonaisuudistuksen yleiseksi ja ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettu lapsen edun edistäminen adoptioasioissa ja että tämä periaate kirjataan lakiin

katson että kun selvästi järjestyslakiin kirjataan kerjääminen se antaa myös paremmat mahdollisuudet puuttua siihen kerjäämisen aggressiiviseen muotoon

on aivan totta että tavallaan voidaan sanktioida mikäli säilytys ei ole asianmukaisesti hoidettu

nythän ei ollenkaan mainita erikseen kerjäämistä missään muodossa järjestyslaissa